elikkä alueen ääni tarkastelussa työelämälähtöisesti ja alueella keskeisten vaikuttajien ääni kuuluviin

arvoisa herra puhemies

niin kuin täällä edustaja sarkomaa totesi niin luonnollisesti koulutuspaikat tulisi alueilla jakaa ikäluokan koon perusteella sekä elinkeinoelämän tarpeitten perusteella

nyt näyttää kuitenkin siltä kun tilastoja katsoo että esimerkiksi kesussa ja ministerilinjauksissa puhumattakaan vattin suosituksista tai opetushallituksen suosituksista näin ei ole tapahtunut

tästä seuraa myös se kuuluisa nuorisotakuuproblematiikka elikkä kysymys siitä että kun opiskelijapaikkoja annetaan vähemmän nuorisoikäluokan kokoon suhteutettuna ja sitten puhutaan että nuorisotakuun kautta työllistetään niin tänne jää kuitenkin nuorisoikäluokka joka ei takuuvarmasti pääse kumpaankaan putkeen

kysymys kuuluu mitä näille aiotaan tehdä aiotaanko nämä nuoret antaa kuntien hoidettavaksi ja kuinka pitkäksi aikaa ja onko rahoitus tähän varattu valmiiksi

arvoisa herra puhemies

heinäluomakin on joskus ollut erittäin päättävässä asemassa niin saattaisi uskoa tuon koko tarinan mitä hän tuolta puhujapöntöstä kertoi mutta kun olemme nähneet sen millä tavalla eri hallitukset ja eri ministeritkin ovat asioitansa hoitaneet niin meillä ei varmaan ole kellään arvioinnin sijaa

arvoisa herra puhemies

mutta ed

heinäluomalle vielä se että kun hän kritisoi veroelvytyksiä ja elvytyksiä yleensä niin juuri näihin kohteisiin mitkä työllistävät on elvytysrahoja sijoitettu ja uskon että pitemmällä aikavälillä vaikutuksetkin tulevat huomioon paremmin kuin nyt

kuinka ministeriössä aiotaan vastata kaivosalan osaamisen nostamiseen ja sen kattamiseen koko maan laajuisesti niin että myös osaajia pohjois suomeen löytyy näillä kasvavilla kansainvälisillä markkinoilla

heinäluoma sanoi että ensi talvi on työllisyyden suhteen vaikea niin kysyisin erityisesti sitä mihin aikanaan sdpn kohdentamat veroelvytykset sitten ovat kohdentuneet jos eivät työllistämiseenkin

arvoisa herra puhemies

ministeri kertoi tuossa selvittävänsä asiaa sen suhteen onko opettajilla oikeuksia puuttua oppilaiden kouluun tuomiin esineisiin

minusta on päivänselvää että jos tällaista havaitaan niin opettajalla tulee olla heti oikeus poistaa tällaiset vieraat esineet vahingoittavat esineet oppilaalta välittömästi

arvoisa herra puhemies

mitä tuohon opettajankoulutukseen liittyy niin nyt täytyy katsoa vuoden takaiseen aikaan ja miettiä missä ne sylttytehtaan ovet oikein sijaitsevat ja täytyy sanoa vielä tähän sekin että opetusministeri on tehnyt tämän ratkaisunsa kohdallaan ja mietimme mistä lähtökohdista

aiotteko tuoda tällaisen esityksen tänne eduskuntaan

nyt kuitenkin kesussa todetaan vastoin aikaisempia vuosia että opettajien kouluttamista tulee lisätä tarve on havaittu heti

arvoisa herra puhemies

se on toistuvasti niin ikään tehnyt esityksiä nykylainsäädännön alkoholimainonnan vaihtoehdoista

mielikuvamainonnan rajoittamisen perusteluina eri valiokunnat ovat käyttäneet mainonnan merkittävää vaikutusta nuorten alkoholimyönteiseen elämäntapaan

lakivaliokunnan mietinnön mukaan tämä menettelytapa tukisi vanhempien koulun nuorisotyön ja muiden lasten hyvinvointia edistävien tahojen toimintaa ja lisäisi päihdevalistuksen tehoa

asiantuntijalausuntojen vastaisesti työryhmä ei katsonut lopputuloksessaan että alkoholin mielikuvamainontaa koskevat lainsäädäntötoimenpiteet olisivat tarkoituksenmukaisia

kummastusta on herättänyt se ohjaako suomalaista päihdepolitiikkaa ja terveyden edistämistä eduskunta ja ministeriö vai tekeekö sen puolestamme kauppa markkinat ja teollisuus

nämä haitat luulisi olevan riittävä syy ottaa käyttöön kaikki mahdolliset keinot ongelmien vähentämiseksi ja eliminoimiseksi

mutta yksi seikka tähän sisältyy mihin edustaja kärnäkin puheenvuorossaan viittasi elikkä opinto ohjausta on liian vähän oppilasryhmät ovat liian suuria

suomessa väkevien alkoholijuomien mainostaminen on kiellettyä mutta mietojen sallittua

suurin ongelma kuitenkin piilee siinä että viimeiset päätökset mitä hallitukselta on tullut sisältävät rakennepaketin muodossa sellaisia uudistuksia jotka eivät palvele meidän nuorisoa elikkä tähtäävät siihen että tulee yhä isompia yksiköitä jotka keskittyvät isommille paikkakunnille

vaikka alkoholimainonnan kohdistaminen alaikäisiin on lailla kiellettyä mielikuvamainonnan vastaanottajat ovat niin täysi kuin alaikäisiäkin

tämänhetkisen lainsäädännön hallinta on varsin vaikeaa ja lakia rikkoviin mainoksiin pystytään puuttumaan vasta kun mainos on jo ilmestynyt ja esitetty useita kertoja

siitä seuraa se että kun opiskelijat siirtyvät paikkansa mukana sinne he jäävät myöskin sinne ja näin ollen esimerkiksi työttömyys aikanaan nuorisotyöttömyys kumuloituu juuri näille paikkakunnille

tästä syystä näkisin että meidän olisi turvattava sellainen ammatillisen koulutuksen järjestelmä jossa saatavuus turvataan nuorten kohdalla mahdollisimman lähellä kotia

arvoisa puhemies

mielikuvamainonnan täyskielto tukee vanhempia kasvatustehtävässä

jopa pienet lapset havaitsevat ja muistavat alkoholimainoksia

käsittelyssä oleva ammattikorkeakoululain uudistus on erikoinen ajankohtana jolloin useissa ammattikorkeakouluissa suomessa käydään yt neuvotteluja parasta aikaa

jo nyt alkoholi on kuitenkin harmillisen usein osana nuorten seurallista ja hauskaa elämää

se on erikoinen myöskin siksi että samaan aikaan puhutaan ammattikorkeakoulun perustehtävien vahvistamisesta ja laadun kehittämisestä

arvoisa puhemies

suuren kansanedustajien määrän itse kirjoittamani kirjat eduskunnan tahto ilmenee tekemäni lakialoitteen suuressa allekirjoittajamäärässä

lisäksi järjestöt ovat tukeneet tekemääni lakialoitetta kautta linjan

eilen puhuttiin työs säkäyntialueista puhuttiin asioimissuunnasta

kysymykseni kuuluukin

täällä salissa ei turhaan vakuutella talouden vakauden ja vastuullisuuden perään

arvoisa puhemies

toivon että me kaikki yhdessä myös oppositio tähän kelkkaan jaksaisimme ja kykenisimme istumaan nyt kun talouden realiteetit näyttävät euroopan tasolla sitä mitä näyttävät

nyt kysyisin ministeriltä että kun tällainen paketti pistetään yhteen ja puhutaan vahvasta peruskunnasta niin millä keinoilla teette vahvan peruskunnan näistä aineksista kun pitää yhdistää työssäkäyntialue pitää yhdistää koulutussuuntautuneisuus ja terveydenhuolto

minusta on päivänselvää että kaikki korkeakouluopiskelijat ovat tasa arvoisessa asemassa myöskin terveydenhuollon suhteen ja tiedämme tänä päivänä varsin hyvin että kun kunnat eivät ole kyenneet tarjoamaan tarpeeksi laadukasta terveydenhuoltoa eivätkä myöskään määrällisesti systeemi on ontunut ja tiedämme tapauksia esimerkiksi mielenterveyspuolella että opiskelijoilla on ollut erityisiä ongelmia riippuen siitä missä kunnassa ollaan käydään opiskelemassa ja eletään

haluaisin muistuttaa siitä että ei ole kysymys pelkästään ratakustannuksista ja tämän hankkeen rahoituksesta valtion puolelta vaan kysymys siitä että elinkeinoelämä on tehnyt pitkän aikajänteen suunnitelmat ja miettinyt investointinsa nimenomaan tämän radan valmistumisen suhteen

onko muita mekanismeja kuin taloudelliset pakotteet että saadaan yhtenäinen toimiva vahva peruskunta

ja ellemme kykene nyt suunnitellusti tätä rahoitusta toteuttamaan niin sahaamme omaa oksaamme talouden kasvulta

elikkä tuohon edustaja koskisen puheenvuoroon viitaten luulen että tästä syntyy hyvä ratkaisu puhuttiinpa sitten pakkojäsenyydestä tai mistä tahansa

elikkä on kysymys siitä että hallitus on tässä lisätalousarviossa nimenomaan tähdännyt siihen että saamme ratahankkeen toteutettua suunnitellussa aikataulussa ja näin myös palvella elinkeinoelämän tarpeita tulevina vuosina

arvoisa herra puhemies

tämä käsittelyssä oleva laki pitää sisällään hyviä elementtejä kuten esimerkiksi tässä kuvataan osaamisen merkityksellisyyttä tietoina taitoina ja pätevyyksinä niin että eurooppalaisessa skaalassa ja myös suomalaisessa skaalassa nämä olisivat vertailukelpoisia

täällä ministeri viittasi moneen kertaan siihen että pienet yksikötkin voivat olla hyviä ja siihen itsekin olen luottanut mutta kyllä näyttää tämän päivän rahoituksen valossa siltä että pieniin yksiköihin ei luoteta suomessa vaan nimenomaan halutaan suuria isoja mutta pitäisi miettiä sitä ammattikorkeakoulujen perustehtävää eli silloinhan kun tämä järjestelmä luotiin perusperiaatteet olivat että se luotiin nimenomaan pk sektorin elinkeinoelämän tarpeisiin ja että joka maakunnassa oli korkeakoulu ja että tämä verkosto oli kattava koko suomessa

meillä on paljon vanhoja tutkintoja joista ei selittämälläkään selviä niin että ne nykypäiväistyisivät ja ne voitaisiin päivittää pienellä tai vähän suuremmalla täydentävällä opiskelulla

nyt pahoin pelkään paitsi tämän lain seurauksena myös koko tämän rahoitusjärjestelmän uudistuksen seurauksena että näin ei suomessa ole

nyt herääkin kysymys että jos olemme luomassa tämmöistä eurooppalaista viitejärjestelmää niin kuinka nämä ihmiset jotka ovat nyt jo jääneet jalkoihin tämän tunnustamisen kanssa selviävät sitten tässä eurooppalaisessa viidakossa

verkko ei ole kattava eikä jokaisessa maakunnassa ole korkeakoulua

rahoituksen turvaaminen on tietysti se perusfundamentti joka sisältyy myöskin ammattikorkeakouluverkostoon ja nyt sitten niitä arkitodellisuuden lukuja mitä tuolla kentällä parasta aikaa koetaan

minua pelottaa myöskin tämän lakiesityksen alla se että kun tähän sisältyy vielä ministerin asetusmahdollisuus että tällä ei vaan pyritä siihen että harmonisoidaan suomalaista ja eurooppalaista koulutusjärjestelmää ja nimenomaan suomen haitaksi

meillä on pelkona monella koulutussektorilla se että kun suomi on tähdännyt tosi korkeatasoiseen koulutukseen muun muassa luokanopettajakoulutus on erittäin korkealle noteerattu maailmalla ja euroopassa et temme hävittäisi sitä perintöä emmekä antaisi murentaa tätä oppimisen ja opettamisen kivijalkaa suomesta jolla me olemme tähän saakka pärjänneet

elikkä emme saa päästää eurooppalaista järjestelmää tunkeutumaan tämän suomalaisen koulutusjärjestelmän sisään niin että me joudumme antamaan omastamme minkä olemme vaivalla ja työllä ja kovalla rahalla muinoin rakentaneet

elikkä asiat joihin ei ollenkaan osattu valmentautua ovat johtamassa siihen että erityisesti näitä filiaaleja leikataan ympäri suomenniemen piittaamatta siitä palvelevatko ne pk sektoria vai eivät

täällä puhuttiin tulevaisuuden työnanta jista äsken ja allekirjoitan sen että tulevaisuudessa tietenkin pk sektori on se suurin työnantaja niin kuin suomessa olemme jo vuosikaudet nähneet pitkälle tulevaisuuteen ja nyt kysymykseni kuuluu tietysti kuinka vahvasti pk sektori jaksaa olla mukana ammattikorkeakoulusektorilla kuinka se jaksaa antaa vastinrahoitusta tutkimukseen tuotekehitykseen innovaatioihin kun valtio antaa oman osansa ja kuinka rahkeet riittävät pk sektorilla nimenomaan siihen että heillä on valmius olla mukana tässä tutkimustoiminnassa niin että saisimme yhä uusia tuotekehittelyn seuraamuksena tulleita tuotteita maailmalle vietäväksi ja markkinoitavaksi

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

uskon siihen että hallitus on tehnyt vakaan päätöksen koska tämän aloitteen ensimmäisenä allekirjoittajana on kuitenkin hallituspuolueen jäsen ja silloinhan täytyy olla jotain kaikupohjaa sille että aloitteella on myös mahdollisuuksia mennä läpi

elikkä on tärkeää se että lukiolla ja ammatillisella puolella on yhteisiä opintojaksoja tutkintoja voidaan suorittaa yhteisesti mutta pidän erittäin arveluttavana sitä etenkin tulevaisuuden kannalta että meillä yleissivistävä ja ammatillinen koulutus sulautettaisiin yhteen nuorisokoulusysteemiksi

nyt kun ministeri tuli paikalle niin mehän täällä keskustelemme keskenämme vaikka tuntikaudet esimerkiksi tästä ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta mutta olisi mukava kuulla ministerin kanta tähän asiaan

meillä kaikilla joilla on lähipiirissä gluteenitonta ruokavaliota käyttäviä ihmisiä on tiedossa se kuinka paljon enemmän saa pulittaa ruokakassistaan kun kassiin sijoittaa gluteenittomia tuotteita olkootpa ne sitten raaka aineita tai valmiita tuotteita

aiotaanko ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto järjestää säännönmukaisesti ja asiallisesti että he ovat tasa arvoisessa asemassa yliopisto opiskelijoiden kanssa

kovimmalla kouralla mielestäni tässä kehittämissuunnitelmassa käydään juuri koulutuksen kimppuun niin kuin koko hallituksen ohjelmassakin

täällä ministeri viittasi siihen että haluamme säilyttää nämä kaksi mallia mutta meillä on erinomaisen hyviä esimerkkejä suomessa siitä kuinka olemme pystyneet käyttämään hyväksi synkronoimaan erilaisia laitteita koneita seiniä opettajia ja monia tällaisia seikkoja jotka ovat niin sanotusti liikkuvia tai vähiten liikkumattomia osia

ja sitten toinen asia

me kuitenkin teemme ja järjestelemme ammatillista koulutusta sitä varten että palvelemme tulevaisuuden elinkeinoelämän tarpeita kullakin alueella missä ammatillista koulutusta järjestetään

nämä ihmiset huolehtivat omaehtoisesti vapaaehtoisesti terveydestään ja voimme todeta kuinka paljon ruokavaliolla siihen voi itse kukin sitten vaikuttaa

sen vuoksi näen pelon aiheena sen että kun opiskelijat keskitetään esimerkiksi isoihin maakuntakeskuksiin siitä seuraa se että opiskelijat mielellään jäävät sinne paikkakunnalle eivätkä enää palaa palvelemaan niitä elinkeinoelämän tarpeita mitä varten olemme ammatillisen koulutuksen järjestäneet

jos tämänvertaisella korotuksella ja korvauksella voidaan vaikuttaa ihmisten terveydentilaan ja siitä aiheutuviin lisääntyviin kustannuksiin niin mielestäni on oikeutettua että tähän korvaustasoon todella puututaan ja sen lisäksi sidotaan indeksiin

elikkä näitä meidän pitää kyetä hyödyntämään myöskin tulevaisuudessa ja vielä kerran toistan sen että meillä ei tule suomessa olla sellaista tutkintojärjestelmää jossa pussinperästä aiheutuu se seikka että ihminen ei saa suoritettua tai nuori ei saa suoritettua sellaista tutkintoa kuin hän haluaisi

nykyisin suurin osa keliaakikoista diagnosoidaan aikuisiässä johtuen usein puutteellisesta terveydenhuollon asiantuntemuksesta

tästä on kysymys

rahoitusta ei ole tarpeeksi ja sen vuoksi huoleni kohdentuu siihen jääkö elinkeinoelämän kanssa yhteistyö innovaatiopuolella kehittämättä

tulevaisuus kuitenkin on sitä että meillä saattaa olla tutkintona jopa yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhdistelmä joka mielestäni palvelisi parhaiten niitä työelämän tarpeita mitä meillä tulevaisuudessa tulee olemaan

lisäksi toivon arvoisa puhemies että tämä korvaus ja etuus ei vaikuttaisi muihin vammaisetuuksiin sillä sellaisiakin tulkintoja on tehty että joku muu etuus on poistettu kun henkilö saa tästä keliakiasta johtuvaa vammaiskorvausta

arvoisa puhemies

kun pääsemme tämän ammattikorkeakoululain yksityiskohtaiseen käsittelyyn pääsemme sitten varmasti perin juurin käsittelemään myöskin tätä rahoitusta joka on se pullonkaula ja myöskin tätä verkon harventamista josta minusta löytyy iso suomelle tulossa oleva ongelma ellemme pidä huolta siitä että kaikilla tasaveroisesti olisivat myös ammattikorkeakoulumahdollisuudet käytettävissä

arvoisa herra puhemies

ja ettei hallitus joutuisi näitä temppuja tekemään niin valtionosuuksillahan säädellään niin että kuntapäättäjät joutuvat tekemään kunnissansa lukioverkon harvennuksen joka mielestäni lyö erittäin pahasti korville tätä maailman suurta koulutustavoitetta suomalaisten osalta

tätä haluan painottaa siksi että tänä päivänä julkisuudessa keskustellaan paljon siitä onko tarpeellista onko välttämätöntä onko asianmukaista ja ajankohtaista aloittaa tämmöinen ruokavaliohoito ja milloin se aloitetaan mutta ainoastaan lääkäri diagnoosin jälkeen voi tehdä tämän pätevän määrityksen

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

heille pitäisi luoda oma linjansa jossa he suostuisivat istuutumaan ja saamaan ne käytännön taidot joita tarvitaan tämän päivän käytännön työmiehen ammatissa niin sanotusti

lääkejakelussa yleensä on tärkeää että voimme turvata lääkkeiden saatavuuden niiden turvallisuuden sekä kohtuullisen hinnan

siksi on tärkeää että meillä on myös lainsäädäntö joka tukee tätä tärkeää vientikulttuuria

kun mietimme tulevaisuutta minusta yksi tärkeä kysymys meidän pitää esittää toisillemme ja itsellemme ja se kysymys on se että mistä emme voi luopua ja se toinen kysymys on se että millä pärjäämme maailmalla

viitteeksi niille jotka eivät muista vanhanaikaista kansalaiskoulusysteemiä että sieltä löytyy minusta hyviä elementtejä joita voitaisiin kehittää tämän päivän tarpeisiin ja joilla voitaisiin saada yhä useampi opiskelija tai nuori joka on syrjäytymisvaarassa myöskin koulutuspolulle

tämän esityksen tavoitteena on turvata kaikki nämä mutta lisätä myös annosjakelua luomalla toiminnalle nykyistä selkeämmät lainsäädännölliset edellytykset ja lisäksi täytyy mainita erityisesti se että tämän lain sisällä toivotaan voitavan lisätä myös lääkeneuvontaa enemmän kuin tähän asti on voitu suorittaa ja myös tämän annosjakelun yhteydessä erityisesti painoarvoa tälle asialle on laitettava

tämän asian käsittelyssä nyt täytyy sanoa että sekä käyttäjän että tekijän näkökulmat ovat kyllä jääneet tasaveroisesti huomioimatta tässä tehdyssä kansalaisaloitteessa ja sen vuoksi tietenkin valiokunnan oli keskityttävä niihin asioihin jotka sille kuuluvan tekijänoikeuslaki ja lainsäädäntö on alue joka juoksee paljon paljon kuuluvat

erityisen haasteellista gluteenittomien tuotteiden kalleus on pienituloisille työttömille ja opiskelijoille joilla ei ole varaa hoitaa sairauttaan ja siksi tämä edustaja kiljusen lakialoite on enemmän kuin paikallaan

tämä millä pärjäämme maailmalla kysymys on tärkeä siksi että se lähtökohta mikä meillä on alueellisesti vahvaa kansallisesti vahvaa ja missä voimme pärjätä maailmalla on selviytymiskeino johon meidän kannattaa panostaa

edustaja orpo aloitti täällä puheenvuoronsa että halutaan tehdä vahvoja peruskuntia ja tämä uusi malli perustuu työssäkäyntialueisiin

hän kuvasi niitä näin että siellä missä ihmiset liikkuvat ja asioivat ja nythän tästä ei voi vetää mitään muuta johtopäätöstä kuin sen että palvelut keskitetään yhdelle alueelle

arvoisa puhemies

käytäntö juoksee paljon nopeampaa kuin tekijänoikeuslainsäädäntö ja se miten kykenemme sitä tulevaisuudessa säätämään ja siksi on tärkeää että näihin perehdytään huolella ja kunnolla niin että kaikkien osapuolien oikeudet tulevat toteutetuksi

minusta edustaja kauma juuri ampui alas tämän periaatteen tuossa omassa puheenvuorossaan vaikkakin he tulevat molemmat samasta puolueesta

kuntien vaikutusmahdollisuuksia alueidensa apteekkipalvelujen kehittämisessä vahvistetaan kunnan aloiteoikeutta apteekin sivuapteekin tai palvelupisteen perustamiseksi tuetaan

sitä ilman kukaan ei voi pärjätä ei maailmassa eikä kansallisesti

lääkkeiden koneellista annosjakelua koskevien perussäännösten mukaan toiminta edellyttää erillistä viranomaislupaa ja tätä haluan erityisesti korostaa